arvoisa herra puhemies

suomen kokoisella kansalla ei ole varaa menettää yhtään opiskeluhaluista nuorta vain siksi että hänellä ei ole varaa opiskella

yhtä johdonmukaisesti hallitus on vaatinut että lainapäätökselle asetetaan selkeät ehdot ja se rajataan tarkasti

vaikka budjetissa on myös vaikeita menosäästöjä ja veronkorotuksia voin kuitenkin sosialidemokraattina olla tähän esitykseen tyytyväinen

vastustan kaikkia pyrkimyksiä lukukausimaksujen käyttöön ottamiseksi

jotta hyviin tavoitteisiin päästään tiivistetään myös viranomaisten yhteistyötä ja tavoitellaan mahdollisimman tehokasta ja lyhytaikaista tukea joka auttaa asiakasta eteenpäin elämässään

tiedämme että myös valiokuntakäsittelyssä oleva lyhennetylle työviikolle lomautettuja koskeva lakiesitys tulee leikkaamaan matalapalkkaisten alojen ansioita joten etenkin yhdessä tämä kokonaisuus ei ole kovinkaan oikeudenmukainen

mutta lähtökohtana ja tavoitteena täytyy olla että kun vanhus tarvitsee hoidollisista syistä laitoshoitoa niin hän on laitoksessa sen takia että häntä hoidetaan siellä

arvoisa puhemies

maksuton yliopisto opetus on myös hyvä keino houkutella nuoria ulkomailta suomeen ensin opiskelemaan sitten töihin

siksi meidän on myös selkeillä päätöksillä panostettava lasten ja nuorten laaja alaiseen hyvinvointiin ja sitä tukeviin peruspalveluihin kuten neuvolaan kouluterveydenhuoltoon ryhmäkokoihin ja kouluviihtyvyyteen ja opetuksen sisältöihin

laitos terveyskeskuksen vuodeosasto ei ole hänen kotinsa vaan hän siirtyy sieltä kotiin ja kun hän jälleen mahdollisesti tarvitsee apua hoidollisten toimenpiteitten takia niin hän on sen ajanjakson terveyskeskuksessa ja vuodeosastolla

näin tukea voidaan saada oikeaan aikaan ilman lastensuojelun asiakkuutta tilanteiden kärjistymistä ja leimautumista ongelmalliseksi perheeksi

tämän näkemyksen jaan aivan sanasta sanaan vihreiden eduskuntaryhmän kanssa mikäli he edelleen ovat samaa mieltä kuin viime keväänä olivat välikysymyskeskustelussa

edustaja rossi haluan sanoa että kyse on myös suuresta linjapolitiikasta ja valinnoista ja siltä osin tämä välikysymys kyllä antaa aihetta keskusteluun eikä voi olla niin että jos hallituksella ei ole perusteluita kaikkiin tekemiinsä esityksiin eikä ole riittävästi tietoa eduskunta ei voisi käydä keskustelua tästä peruslinjauksesta

ei ole mitään syytä asettaa työttömiä ihmisiä keskenään vastakkain

linjamme mukaan jäsenvaltiot vastaavat ensisijaisesti itse pankkiensa pääomittamisesta mutta tukea pitää antaa yhdessä silloin kun siihen on perusteltu syy

olen tässä asiassa täysin samaa mieltä hallituspuolue vihreiden kanssa ja jään kiinnostuneena odottamaan asian käsittelyä eduskunnassa

työllisyysasteen nostamiseksi on myös työelämää parannettava mistä esityksiä nyt työstetäänkin ahtelan työryhmän pohjalta

mutta ihmiset kantavat erittäin suurta huolta siitä kun heillä on kotona vaativaa hoitoa tarvitseva ihminen ettei ihmistä jätetä yksinkertaisesti kotiin hoidettavaksi omaishoitajien varaan

sosiaalihuollon vaikuttavuutta parannetaan myös muun muassa palvelutarpeen arvioinnilla

kaikilla sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus saada tarvittaessa palvelutarpeensa arvioiduksi ja arvioinnilla voidaan myös osin korvata nykyiset asiakassuunnitelmat

tästä kysyisinkin ministeriltä

jos ja kun tällainen poliittinen tahto löytyy ja esitys valmistellaan olen sitä omalta osaltani mielelläni tekemässä ja tukemassa

arvoisa puhemies

tarvitsemme myös uutta kasvupolitiikkaa ja vientiä

arvoisa herra puhemies

keskustelemme tänään monille lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen tärkeästä asiasta jolla on myös keskeinen merkitys maamme taloudelle ja tulevaisuudelle eli tasa arvoisen koulutuksen turvaamisesta jokaiselle lapselle ja nuorelle

arvoisa puhemies

raideliikenteen raju heikennys ei tule ainakaan helpottamaan työllistymistä ja työvoiman liikkuvuutta kasvukeskusten ulkopuolella

arvoisa puhemies

ensinnäkin kansalaisten palveluiden laadun parantamisen ja kehittämisen kannalta on erittäin tärkeää että rakenteellista sosiaalityötä koskeva säännös nostetaan vahvemmin esille ja sitä kautta edistetään systemaattiseen asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottamista

sen he jäivät velkaa äänestäjilleen ja sitä he nyt yrittävät peittää toistuvin välikysymyksin ja blogikirjoituksin

oppositio syyttää hallitusta välikysymyksessä leikkauksista mutta ainakin vihreät olivat itse hallituksessa ollessaan mukana päättämässä koulutuksen rakenteellisesta uudistamisesta ja säästötavoitteista

kunnat elävät historiallisen heikossa tilanteessa

kaikenlainen panostaminen aktiivisuuteen mitä tässäkin lakikokonaisuudessa on kiitettävästi tavoiteltu epäonnistuu mikäli työvoima ja koulutuspalvelujen määrää laatua ja saavutettavuutta ei merkittävästi paranneta

kunnat rakentavat kukin omia selviytymisohjelmiaan

politiikka on yhteisten asioiden hoitamista eikä omien tyhjien vaalilupausten kertaamista ja vastuun karttamista

arvoisa puhemies

nyt on voitu jo todeta että linjausten puute on aiheuttanut sen että kunnat tekevät omia toisistaan poikkeavia valintoja eri puolilla maata

on hyvin hämmentävää että tämä tehdään nimenomaan keskustavetoisen hallituksen toimesta joka on ollut maakunta ja aluepuolue

eilen puhuimme tulevien vuosien valtiontalouden kehyksistä

rakenteellinen sosiaalityö on tärkeä kirjata lakiin sillä se on olennainen osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja tukee sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden parantamista

esimerkiksi kaakkois suomessa ja etelä karjalassa missä on tapahtunut viime aikoina useita joukkoirtisanomisia ja muutosturvan piirissä on todella paljon ihmisiä heistä suurin osa tarvitsee uudelleenkoulutusta sillä työstä työhön polku on tällä hetkellä erittäin vaikea ja haastava

meillä on hyvä pohja hyvinvointivaltiomme tulevaisuudelle kun kehyslinjausten mukaisesti sopeutamme valtiontaloutta teemme rakenneuudistuksia ja panostamme kasvuun

koulutuksesta on tärkeää puhua sillä koulutusrakenteissa ja järjestelmässä tapahtuu muutoksia jotka luonnollisesti huolestuttavat perheitä ja alan ihmisiä

paikalliset ratkaisut eivät välttämättä perustu sosiaali ja terveyspoliittisiin pitkäjänteisiin tavoitteisiin vaan nyt tehdään hätäratkaisuja eräänlaisia selviytymispäätöksiä

syynä tähän on että heistä suurin osa on tehnyt pitkän työuransa metsä ja puuteollisuuden piirissä

sosialidemokraatit ovat sitoutuneet jatkamaan työtä suomen ja euroopan tulevaisuuden puolesta oikeudenmukaisella tavalla

tämän lain tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten osallisuutta omatoimisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnassa ja omissa palveluprosesseissaan ja siten ennen kaikkea omaan elämäänsä

mielestäni on kuitenkin väärin että me lietsomme väärää tietoa nuorille ja heidän perheilleen juuri nyt kun he pohtivat tulevia koulutusvalintojaan toiselle asteelle

tällä toimialalla käy vahva rakennemuutos ja nyt työttömäksi jääneistä ihmisistä harva työllistyy enää koulutusta ja osaamista vastaavalle alalle

me tiedämme että nykyinen järjestelmä ei turvaa yhdenvertaista ja tasa arvoista mahdollisuutta kaikille nuorille käydä koulua lähellä omassa maakunnassaan

siinä mielessä he eivät ole sen hallinnon sisältä valittuja henkilöitä vaan hallinnon sisällä oleva kollegio valitsee heidät elinkeinoelämän ja työelämän edustajina hallitukseen

arvoisa herra puhemies

vielä muutama sana tästä reumasairaalan tilanteesta ja sitten yleisestä terveydenhuollosta ja sitten haluan muutaman sanan sanoa myös kelasta koska se on tullut täällä useampaan otteeseen puheeksi

myös perustuslakivaliokunta piti lausunnossaan lakiesitystä perus ja ihmisoikeusnäkökulmasta merkittävänä ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen kannalta asianmukaisena

tuottavuutta tulee hakea teknillisistä ratkaisuista tietokantojen yhtenäistämisestä ja prosessien parantamisesta

tuntuu hyvin epätodennäköiseltä että tämä tulisi onnistumaan varsinkaan heti maaliskuussa jolloin henkilöliikenne lakkaa näillä tietyillä rataosuuksilla

näin parannetaan kuntien työllisyyttä ja vahvistetaan veropohjaa

kun lakia toimeenpannaan on asiakkaan ja hänen oikeusturvansa kannalta todella tärkeää ettei kukaan putoa pois palveluista siksi että tuen tarvetta ei pystyttäisi yhdistämään selkeästi johonkin säännöksen kohtaan tai ettei osata ratkaista sitä kuuluuko palvelutarpeen tuottaminen yleislain vai erityislain piiriin

esimerkiksi y junan tapauksessa junaliikenne ei edes ole korvattavissa bussiliikenteellä siten että matka ajat säilyisivät kohtalaisina

ongelmaksi on syntynyt se että säätiöpohjainen terveydenhuollon yksikkö on kehittynyt valtakuntamme huippuyksiköksi ja kun tällainen yksityinen terveydenhuollon yksikkö joutuu taloudellisiin ongelmiin miten me pystymme vastaamaan siihen etteivät potilaat tästä tilanteesta tulisi kärsimään

nyt tämä koulutusuudistus mahdollistaisi paremmin heidän oikeutensa opiskella yhdenvertaisesti kotoa käsin omassa maakunnassa

suuri osa heistä hakee myös tuolloin toimeentulotukea

näin hallitus edistää ainoastaan yksityisautoilua

hallituksen suurempana tavoitteena on että julkinen puoli vastaisi vain sellaisesta liikenteestä joka ei synny markkinaehtoisesti

reumasäätiön hallituksen puheenjohtaja joka on ollut hyvin tiiviisti tässä prosessissa mukana arvioi ettei sairaala kaatunut kenenkään yksittäisen toimijan pahaan tahtoon vaan suurin syy on itsenäisiin sairaanhoitopiireihin perustuva terveydenhuoltojärjestelmä ja terveydenhoidon lainsäädäntö

katsoimme valiokunnassa että tarvittaessa asiakkaan on saatava palvelut sekä yleislain että erityislain perusteella jolloin palvelujen lähtökohtana on asiakkaan kokonaisvaltainen tilanne ja palveluiden tarve

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

talouden iso kansainvälinen kuva on edelleen epävarma

siihen tuo kuitenkin kansallisesti varmuutta hallituksen ensi vuoden budjetti joka painottaa määrätietoisesti työllisyyttä ja talouskasvua lisääviä toimia

arvoisa herra puhemies

hallitus siis haluaa että yksityiset yritykset huolehtivat voittoa tuottavista palveluista ja tappiollisesta liikenteestä vastaisivat veronmaksajat

aivan systemaattisesti tänä vuonna kuten ennenkin sosialidemokraatit ovat laatineet oman vastuullisen ja johdonmukaisen vaihtoehtonsa ja tuoneet sen avoimeen keskusteluun

laissa lähdetään siitä että tuetaan ihmisen elämää hänen arkiympäristössään ja laitoksissa asuminen ja huostaanotot pyritään minimoimaan

aikaisemmin on jo peruttu muun muassa pakkolakeja ja harmaan talouden torjunnan heikennyksiä ja viimeisimpänä uutisena myös eläkkeensaajien asumistuen lakkautus vedettiin takaisin

velkaantumista on hillittävä muuttamalla rakenteita kestävästi niin että talous saadaan tasapainoon ja se myös pystytään pitämään tasapainossa

asiakaslähtöisyyttä edistää myös asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisen omatyöntekijän nimeäminen asiakkuuden ajaksi

sosiaali ja terveydenhuoltomme isot kysymykset erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kehittämisestä sekä hoidon keskittämisestä tai hajauttamisesta ovat edelleen auki

esityksistämme tullaan tämän viikon kuluessa äänestämään ja toivon että viimeistään äänestyksiin mennessä myös hallituspuolueiden edustajat ehtivät tutustua näihin vaihtoehtoisiin esityksiin ja lopettavat tämän populistisen puheensa

on korostettava että sosiaalihuoltolaissa tarkoitettu tuen tarve kattaa niin omaishoitolain mukaista tukea saavien henkilöiden omaiset ja läheiset kuin ne henkilöt jotka vastaavalla tavalla huolehtivat omaisistaan ilman omaishoidon tukea

hallituksen elokuussa sopima ja marraskuun lopussa rakentama rakennepoliittinen paketti on uskottava kokonaisuus joka tuo meille pidemmän aikavälin kestävyyttä ja vaikuttavuutta

tässä olisi hallitukselle jälleen hyvä tilaisuus muuttaa linjaansa kansalaisten kannalta parempaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan semminkin kun myös monet hallituspuolueiden kansanedustajista ja keskustanuoret ovat tyrmistyneet näistä suunnitelmista

pelkkä talouden kestävyys ei kuitenkaan ole yksinään mitään

pitkällä tähtäimellä tavoitteena on poistaa erot kokonaan

me tarvitsemme uudistuksia jotka takaavat sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan ja jotka vähentävät ihmisten välisiä hyvinvointi ja terveyseroja

arvoisa herra puhemies

mitä varhemmin puutumme eroihin ja paikkaamme niitä sitä paremmin mahdollistamme lapsille ja nuorille oppimisen ja siirtymisen myös toisen asteen opintoihin

arvoisa puhemies

oli kyse kuntauudistuksesta sosiaali ja terveyspalvelurakenneuudistuksesta työurien pidentämisestä tai verotuksesta meidän pitää varmistaa että kaikki toimet ovat paitsi työllisyyden myös oikeudenmukaisuuden näkökulmasta aina kestäviä

me painotamme oikeudenmukaisuuden lisäämistä kansalaisten arkeen heidän perusturvansa tasoon ja peruspalveluidensa toimivuuteen

ilmeistä on että hallituspuolueet ja ministerit näkevät rakenteellisen uudistuksen ja tavoitteet ja sosiaali ja terveydenhuollon tarpeet eri lailla

matalan kynnyksen palvelut ja varhainen tuki ovat jo toimintamallina joissakin kunnissa kuten etelä karjalassa eksotessa ja niistä on saatu pelkkää hyvää näyttöä

silloin ei muutosturva eikä monipuolisinkaan aikuiskoulutus auta

tällä hallituskaudella on myös säädetty mittava koulutusrauhalakipaketti otettu käyttöön nuorisotakuu ja sen osana nuorten aikuisten osaamisohjelma jolla puututaan myös täysi ikäisten nuorten koulutuksen aukkoihin tavoitteena koulutuksen ja työn löytäminen